kansa ja kansan tahto on unohdettu

sille on tarjottu työn leivän ja riittävän perusturvan sijaan hallituspuolueiden törttöilyjen takia vain vaaliraha lahjonta ja muita sotkuja

euroopan unionin asetuksen mukaan ituja kasvattaville alkutuotantopaikoille tulee jatkossa hakea viranomaishyväksyntä

maamme edellinen ja nykyhallitus ovat valmiita upottamaan veronmaksajien rahoja ei vain tuhansia miljoonia vaan pahimmillaan jopa kymmeniätuhansia miljoonia euroja takauksina omat asiansa törttöilleille velkamaille ja niitä rahoittaneille pankeille

elintarvikelakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset elintarvikkeiden vapaaehtoisista laatujärjestelmistä järjestelmien kansallisesta hyväksymisestä sekä järjestelmät hyväksyvästä viranomaisesta

sekä vanhasen että lipposen hallitukset ovat ajaneet kansalaisten tasa arvoon ja peruspalvelujen turvaamiseen perustunutta suomen hyvinvointivaltiota alas

esitettyjä muutoksia ovat muun muassa itujen alkutuotantopaikkojen hyväksymistä koskevat uudet säännökset sekä kalastustuotteiden jäljitettävyyttä kuluttajille annettavia tietoja ja valvontaviranomaisia koskevat muutokset sekä elintarvikkeiden vapaaehtoisia laatujärjestelmiä koskevat uudet kansalliset hyväksymissäännökset

joko se valitsee nykymenon hyvinvointivaltion rapauttamisen tien tai se valitsee hyvinvointivaltion turvaamisen ja perussuomalaiset

asiantuntijat lukuunottamatta niin sanottuja valtion asiantuntijoita ovat sitä mieltä että esimerkiksi kreikka joka tapauksessa joutuu velkasaneeraukseen

vapaaehtoiset elintarvikkeiden vastuullisuus ja jäljitettävyysjärjestelmät ovat keskeisiä ja hyviä välineitä koko elintarvikeketjun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisessä

missä vaiheessa suomi miljardien takauksineen joutuu itse letkuruokintaan ja kuka silloin meitä ruokkii kun maksajia ei enää ole

suomen ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa on käsittämättömän vähän käsitelty kansalaisten laajaa ja pahenevaa perusturvattomuutta

lakiesitys on hyväksyttävissä asianomaisen valiokunnan tekemin muutoksin

vuodessa monin paikoin kaksinkertaistuneet ruokajonot kuvaavat hyvin päättäjien hallituksen syvää välinpitämättömyyttä yhteiskunnan vähäosaisimmista ja heidän ihmisoikeuksistaan

arvonlisäveropohjainen maksujärjestelmä on äärimmäisen altis veronkierrolle kuten tiedämme monista etelä euroopan maista

kyse on satojen miljardien veronkierrosta

nyt tästä näkökulmasta katsottuna lähdemme siitä että voimme tinkiä eun budjetista vähintään yhtä paljon kuin iso britannia

arvoisa puhemies

siinä nimenomaan kielletään jäsenvaltioita ja unionia ottamasta vastatakseen toisen jäsenmaan sitoumuksia

artiklan vastaisesti perustettiin erityisesti kreikan rahoituskriisin ja sen muihin maihin leviämisen pelossa euroopan rahoitusvakausrahasto ja mekanismi

kuten suuri valiokunta toteaa kriisitilanteessa luotiin tilapäinen yhteisvastuun järjestelmä joka sopii huonosti yhteen euroalueen säännöspohjaan

tällä perussopimuksen vastaisella yhteisvastuujärjestelmällä ei myöskään saatu vakaus ja kasvusopimuksen ehdot rikkoneita valtioita rahoittaneita pankkeja ja muita rahoituslaitoksia osallistumaan pelastusoperaation kuluihin

eu ja euromaiden holtiton rahankäyttö aiotaan laittaa kuriin jälleen kerran lain ja asetusten voimin vaikka dublinin vakaussopimustakaan ei ole noudatettu

uusi lakipaketti on susi jo syntyessään

eun koko päätöksentekojärjestelmä sekä valtasuhteet ovat sekaisin

direktiivillä luodaan kaiken kattavia ja moniselitteisiä ennuste ja seurantajärjestelmiä jotka jäsenmaat yhteisesti toteuttavat ja sitten niitä valvotaan brysselistä käsin

arvoisa puhemies

asiantuntijoiden kannanotot osoittavat ettei esitys ole hyvän hallinnon toimivuuden kansalaisten oikeusturvan eikä palvelujen saatavuuden kannalta hyvä

myös veroja korottamalla voi selvitä pinteestä

muun muassa eri viranomaisten yhdistäminen elyyn merkitsisi ongelmien siirtymistä kuormittamaan tuomioistuimia

toisaalta tähän ne sakkorangaistukset loppuivatkin ellei sitten aloiteta uutta kierrosta

tällä hetkellä maakuntavaltuusto valitaan useissa maakunnissa puolueiden siis puolueiden lähinnä piirisihteerien ehdotuksen pohjalta kuntien edustajainkokouksessa

suomi on eun mallimaana noudattanut hyvin eun pelisääntöjä

nyt meidän pitäisi sitten hyväksyä lakipaketti jolla aletaan ohjata kansallista taloudellista päätöksentekoa ja yhtenäistämään budjettikehikkoja

koska kuntapohjaisten maakuntaliittojen tehtäviä ja toimivaltaa on jatkuvasti lisätty maakuntavaltuustojen jäsenten valinta tulisi uudistaa ja se tulisi tehdä kuntavaalien yhteydessä

kuten valiokunta toteaa niin ehdotetuilla toimilla on tarkoitus vaikuttaa jäsenvaltioiden julkistalouksien kokonaisuuksiin mikä merkitsee puuttumista myös kuntien ja esimerkiksi eläkelaitosten toimintaan

milloin valmistelu demokratian lisäämiseksi aluetasolla alkaa

tätä perussuomalaiset eivät voi hyväksyä

esitetyllä lakipaketilla valtaa siirretään taas kerran eulle ja heikennetään mahdollisuutta omaan kansalliseen joustavaan päätöksentekoon

se on kuitenkin jo mennyt ja tulevat ongelmat odottavat oven takana

monilla mailla on todellisia lisääntyviä talousvaikeuksia mitkä johtavat velkaantumisen ja työttömyyden kasvuun sekä peruspalvelujen leikkaamiseen

on ilmeinen vaara että suomi joutuu jatkossakin antamaan turvaavia vakuuksia yhä heikommassa taloudellisessa asemassa oleville maille euroalueen vakauden ja taloudellisen uskottavuuden turvaamiseksi ja joutuu näin itse ilman omaa syytään maksumieheksi pahimmillaan miljardeja euroja

perussuomalaisten esittämä eri eu maiden kannalta oikeudenmukainen ja talouspoliittisesti tervehdyttävä vaihtoehto on että kyseisissä maissa toteutetaan velkasaneeraus

arvoisa puhemies

perussuomalaiset eivät hyväksy eun perussopimuksen vastaisen ja näin ollen laittoman yhteisvastuujärjestelmän luomista suomen ollessa muiden maiden holtittoman taloudenhoidon maksumiehenä

hallitusohjelmassa nimenomaan korostetaan toimia teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi ja muiksi toimiksi kuten toimia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

hallituksen energiapoliittisten toimien seurauksena kivihiilen käyttö on kasvanut vuodessa peräti puolella peräti puolella

sen päästöt eli ydinsaasteet ovat tulevien sukupolvien rasitteena niin taloudellisesta kuin myös terveys ja turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltuna

arvoisa puhemies

esitetty uudistus myllertää perusopetuksen perusteellisesti

peruskouluun tulisi uusia oppi aineita ja oppiaineet ryhmiteltäisiin oppiaine kokonaisuuksiksi

valinnaisuuden säätelytapa muuttuisi

valinnaisuuden seuraukset olisivat hyvin arvaamattomat sekä koulutuksellisen tasa arvon että opetuksen tason ja eri oppiaineiden opettajien hyvän yhteistyön kannalta

esitys oli erimielinen lausunnot vetivät moneen suuntaan ja lehdistön kritiikki on ollut kiivasta

päätöksiä ei kerta kaikkiaan kannata tehdä esityksen pohjalta

tehty esitys tulee siirtää seuraavalle hallituskaudelle ja ottaa uudestaan valmisteluun jotta vältetään vaara hyvän perusopetusjärjestelmän vaurioittamisesta

arvoisa herra puhemies

kuntaliitoksia on tehtailtu ympäri suomen

osassa liitoskuntia on järjestetty neuvoa antavia kansanäänestyksiä tai kuntalaiskyselyitä kuten perussuomalaiset ovat vaatineet

paras hankkeessa on liiaksi keskitytty kuntaliitosten toteuttamiseen

keskeistä kansalaisten kannalta kuitenkin on että kohtuuhintaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuus turvataan mahdollisimman lähellä asukkaita

tosiasia kuitenkin on että maahamme on kolmen suurimman puolueen hallitessa rkpn ja vihreiden myötävaikutuksella luotu systeemi jossa kuntalaiset eivät enää pysty samaan tapaan kuin aikaisemmin paikantamaan kuka tai ketkä ovat vastuussa mistäkin päätöksestä joka heitä koskettaa

suuruuden ekonomia perustuu juuri tähän vallan kasvottomuuteen

arvoisa herra puhemies

tunnelmat ovat synkät sillä lama iskee ensi vuonna kuntiin vielä nykyistäkin tiukemmin

valtaosa kunnista joutuu nostamaan tulo ja kiinteistöverojaan sekä muita maksuja velkaantumaan entisestään ja tästä huolimatta heikentämään palvelutasoa

valtiovallalta ei ole tippunut kunnille kuin murusia mitä lisärahaan tulee

kun on ollut kyse uusista kuntia velvoittavista palveluista tai toimintatavoista silloin kyllä valtiovalta on muistanut kuntia niin että tuntuu

kuntien valtuustoilta on monissa tapauksissa kadonnut jopa yli puolet vallasta ylikunnallisille hallintoelimille kuten tilaajalautakunnille

näissä saattaa pahimmissa tapauksissa olla edustettuina vaikkapa vain yksi tai kaksi puoluetta kun taas kuntien valtuustoissa on useimmiten edustettuina huomattavasti suurempi määrä puolueita

käytännössä vastuun päätöksistä kantavat kuitenkin kaikki puolueet olipa niillä sitten edustajia palveluita tilaavassa lautakunnassa tai ei

herääkin kysymys voiko valtuusto halutessaan ja kuntien yhteisestä tilaajalautakunnasta piittaamatta tilata omille kuntalaisilleen suhteessa enemmän palveluita kuin toinen samaan yhteistoiminta alueeseen kuuluva kunta on tilannut nykyisen hallituksen iltakoulun linjauksen mukaan ei sillä palvelut tulee järjestää yhteistoiminta alueella yhdenvertai sesti

jos kunta siirron sijaan pitää päätösvallan sosiaalipalveluista kuten vanhuspalveluista itsellään voi kunta niin halutessaan taata oman kuntansa alueella vaikkapa laitospaikan sitä tarvitsevalle vanhukselle riippumatta siitä takaako samaan perusterveydenhuollon yhteistoiminta alueeseen kuuluva toinen kunta saman tasoiselle vanhukselle laitospaikkaa

jos sosiaalipalveluidenkin järjestämisvastuu siirretään yhteistoiminta alueelle samalla yhteistoiminta alueeseen kuuluvalta kunnalta ja kansan valitsemalta valtuustolta katoaa valta päättää kuka on oikeutettu laitoshoitoon kunnassa

pienten kuntien on ollut tehtävä joko kohtuuttoman suurilta tuntuvia kuntaliitoksia liityttävä mahdollisesti merkittävästi suurempaan kuntaan tai heikennettävä oleellisesti kuntademokratiaansa synnyttämällä alueelle hallinnollinen tilkkutäkki yhteistoiminta alue

mitään konkreettista ehdotusta kansalaisten omien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ei ole kuitenkaan tehty päinvastoin

perussuomalaisten mielestä kansalaiset itse tietävät parhaiten omat tarpeensa ja siksi näemme valitettavana kehityksen jossa vahvistetaan ylhäältäpäin tapahtuvaa ohjausta ja jossa ei anneta samanlaista ääntä ruohonjuuritasolle kuin ennen

esittäkää nyt hallitus joitain konkreettisia toimia miten kansalaiset voisivat vaikuttaa entistä enemmän omien lähipalvelujensa turvaamiseksi suurella metropolialueella

selonteon väläytykset yhä uusien toiminta alueiden alueellistamisesta kertovat omaa karua kieltään siitä miten tätä järkyttävää uudistusta viedään eteenpäin hivuttamalla

kiitos kyllä

kun yksi päätöksenteon ja palveluiden osa alue alueellistetaan kohta vaaditaan jo seuraavankin kyseiseen osa alueeseen kiinteästi liittyvän osa alueen alueellistamista

arvoisa puhemies

eli hallitus jostain syystä haluaa vaarantaa kansalaisten peruspalvelut niin kuin vanhustenhoidon ja terveyspalvelut

yllättävää on että kuntapuolueeksi itseään mainostava keskusta on jo kahdessa maan hallituksessa peräkkäin ja omien kuntaministereidensä myötävaikutuksella ajanut kuntapäätöksenteon alueellistamista eli etäännyttämistä kuntalaisista

miksi hallitus ei työllistä kymmeniätuhansia suomalaisia kotimaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon

se ei meidän perussuomalaisten pirtaan todella käy

miksi hallitus ydinvoimayhtiö ei maksa vaan kansa maksaa nahoissaan ja rahoistaan mahdollisen ydinvoimaonnettomuuden tuhot

mutta sitten kun täällä on valtiovarainministeri paikalla kysyn siitä että hallituksen kehysbudjetissa ei ole merkkiäkään alaskirjauksista koskien miljardien eurojen lainoja ja takauksia maksukyvyttömille velkamaille

miten turvaatte ydinvoimaloihin kohdistuvat mahdolliset terrorismiuhat ja mahdolliset sodat

jos se on avointa ja rehellistä uskoaksemme johtopäätöksenä tulee olemaan hallituksen selonteon loppuosassa väläytetty mahdollisuus palauttaa valta yhteistoiminta alueilta takaisin valtuustoille

mitä sanotte tuleville sukupolville kun lykkäätte vaaralliset ydinsaastesäiliöt heidän syliinsä